sen pitää olla läpinäkyvää sen pitää olla hyvää ja kaikki siihen liittyvät epäselvyydet pitää selvittää ja ne henkilöt jotka ovat syyllistyneet johonkin muuhun pitää tuomita

siinä mielessä maaseudun näkökulmasta tämä laajakaistaverkon rakentaminen ja rakentuminen on äärimmäisen tärkeä asia että me emme jää jalkoihin ja mahdollistamme ne kaikki uudet palvelutuotantomuodot jotka tietoyhteiskunta kaikkinensa meille tarjoaa

me kestämme vaikka minkälaisen vertailun maailmanlaajuisen vertailun suomalaiseen kotieläintuotantoon ja toivon että tätä ei julkisuudessa leimata koko alan ongelmaksi jota se ei todellakaan ole

omalta puoleltani kiitoksia erinomaisesta keskustelusta ja hyvin pitkälle menevästä yksituumaisuudesta maaseudun kehittämisen osalta

yhtä selvää on myös se että viljelijälle alkutuottajalle kuuluu oikeudenmukainen osuus siitä pitkästä elintarvikeketjusta ja hänen kuuluu saada siitä palkkansa

tämä on samanlaista keskustelua kuin pari viikkoa sitten elintarviketurvallisuuselonteosta yhtä lailla yksimielisyyttä sielläkin oli

sillä on suora vaikutus myöskin siihen minkälaisia investointeja uusinvestointeja joilla eläinten olosuhteita parannetaan voidaan tehdä

niitä vielä edelleen niin kuin ministeri anttila tuossa mainiossa puheenvuorossaan totesi entisestään parannetaan ja näin luodaan eläimille entistä parempia olosuhteita ja sitä kautta myös helpotetaan viljelijöiden jaksamista

on nimittäin aivan eri asia nämä hevoskuurimaiset sopeutustoimet ottaa vastaan tässä yhteiskunnassa silloin kun me teemme myöskin ne tarvittavat ja perustellut uudistukset kuin se että me samat sopeutustoimet teemme ilman uudistuksia

ja siksi toivon että me olemme paljon avoimempia kuin mitä tämä keskustelu tuolta oppositiopuolelta on miten sitä on käyty tältä osin

elikkä tämä pakko silloin kun puolustetaan omaisuuttaan ja se omaisuuden arvo on huomattavasti halvempi kuin mitä esimerkiksi sen suurpedon arvo on jota vastaan puolustetaan

mutta samalla me tarvitsemme niitä toimia joilla me pystymme omatoimisesti myöskin edistämään sitä että korvaamme omalla tuotannollamme tuontia

herra puhemies

herra puhemies

mutta tässä ministeri on mielestäni tehnyt ihan hyvää työtä

valiokunta pitää tätä erittäin myönteisenä tilanteessa jossa maatilat ovat velkaantumisen myötä maksuvalmiuden kanssa ongelmissa

liikenneturvallisuuteen liikenteessä ja kuljettajien asenteisiin vaikuttaminen on alkolukkoja on kuljettajaopetuksen uudistamista ja niin edelleen

tätä on esitetty useankin vuoden ajan että näin toimittaisiin ja nyt vihdoin viimein näin on tapahtunut myöskin sen vuoksi että yleinen korkotaso on merkittävästi alentunut

muutama havainto joistakin asioista

yksittäistapauksissa tällaisellakin asialla on erittäin suuri merkitys kun tilojen korkokustannusten osalta tällainen helpotus tehdään tilojen kannattavuuteen

aloitan vaikka näistä liikennetraktoreista

täällä on nyt useampi kollega todennut liikennetraktoreiden olevan aikamoisia mörköjä liikenteessä jopa niin että on kuullut ja nähnyt kirjoituksia ja artikkeleita siitä mihin niitä yleensä tarvitaan ja niin edelleen

se on samalla tunnistanut kyllä ihan erinomaisella tavalla nykyisen suhdannetilanteen teollisuutemme rakennemuutoksen ja myöskin sen kansallisen toimintaympäristön meidän ikääntymisemme ja muun rakennemuutoksen tarpeellisuuden ja samalla yrittää omin toimin tietenkin näitä kyseisiä tunnistamiaan probleemeja korjata

kun nämä tilat vielä kaiken lisäksi ovat yleensä nuorten yrittäjien tiloja jotka ovat investoineet voimakkaasti myös sitä kautta jatkuvuuden näkökulmasta tämä esitys on erittäin perusteltu

tämän lain osalta valiokunta esittää kahta pientä teknistä muutosta ja myöskin vähän viittaa siihen että tämän lain valmistelun tasossa on ollut hieman puutteita

on hyvä että asetetaan tavoitteita ja on hyvä että asetetaan työryhmiä tässäkin rakennepaketissa mutta se mikä ei ole hyvää on se että valmista ei vain tahdo tulla

sen vuoksi nämä viittaukset joita täällä ehdotetaan muutettavaksi halutaan nyt siihen muotoon että ne vastaavat todellisuutta niin komission asetuksen osalta kuin myöskin tämän laskentatavan säätämisen osalta

konkreettisten päätösten eräpäivät siirtyvät tavan takaa aina vain uutta päivämäärää asetetaan ja kuitenkin ne ongelmat ovat tiedossa

ja näin ollen liikennetraktorin liikenneturvallisuudelle aiheuttama ongelma ei mielestäni ole sitä luokkaa kuin mitä täällä on keskustelussa annettu ymmärtää

näillä muutoksilla tämä valiokunnan mietintö on yksimielinen ja erittäin kannatettava

samaan aikaan aika voimakkaallakin tavalla hallituksen taholta arvioidaan kriittiseen sävyyn keskustan esittämiä monia sellaisia ratkaisumalleja jotka erilaisten talouden kuntatalouden julkisen talouden asiantuntijoiden mielestä olisivat juuri niitä oikeita toimenpiteitä joita tässä kohdalla pitäisi tehdä siis konkreettisia toimenpiteitä

se joka sen ostaa tekee sillä sellaista työtä tai siirtää sellaisia matkoja joissa aivan selkeä etu tulee tästä hienoisesta nopeuden kasvamisesta tavalliseen traktoriin verrattuna ja sitä paitsi ei ole ihan halpa peli ostaa liikennetraktoria

tätä epäsuhtaa hiukan ihmettelen miksi näin on ja miten ihmeen lailla me olemme tällaiseen tilanteeseen joutuneet että niitä konkreettisia päätöksiä ei hallituksen taholta aikaiseksi saada

sen hinta on jotakin aivan muuta kuin muutama tuhat euroa

sosiaali ja terveydenhuolto vaativat uudistuksia ja sitä myötä kun ne saataisiin kuntoon varmasti myöskin kuntauudistuksia kuntarajojen muutoksia tulee tapahtumaan

ne ovat varsin perusteltuja laitteita siinä että meillä pitkien etäisyyksien maassa varsinkin maatalouden osalta jossa tilusrakenteet ovat usein hyvin hyvin hajallaan peltolohkot kaukana toisistaan tämä on mitä perustelluin väline ja apu tähän kohtaan

keskusta on esittänyt oman kotikuntamaakunta mallinsa ja se malli on osoittautunut eri asiantuntijoiden arvioiden mukaan toimivaksi ja vastaisi myöskin niihin hallituksen tavoitteisiin joita se on asettanut

herra puhemies

tämän päivän aikana ja jo paljon tätä aikaisemminkin on käynyt selväksi että niin hallitus kuin oppositio kaikki tahot etsivät niitä eväitä joilla suomi taloudellisesti saataisiin nousuun ja kasvua aikaan työllisyyttä parannettua

se on aivan eri asia sitten jos liikennetraktoria käytetään muuhun jossa se vaatii jonkunlaisen elinkeinoluvan tai siihen verrattavan luvan

mikkelin alueella kaikki kunnat ovat tehneet päätöksen siitä että ne haluavat rakentaa yhden yhteisen sosiaali ja terveydenhuollon alueen mikkelin seudulle

on aivan selvä että totta kai sillä pitää olla samanlaiset edellytykset reilun kilpailun merkeissä mutta ei liikennetraktoreiden tarpeellisuutta nyt kannata aivan niin lytätä eikä myöskään tule sitä kilpailuvääristymää mistä täällä on hyvin moni puhunut

kysymys on valtaisasta asiasta ja siksi ihmettelen että tämän päivän aikana hallituksen taholta lukuun ottamatta pääministeriä joka kehui laitanaan opposition ehdotukset kaikki muut puheenvuorot käytännössä olivat sitä että joko ruodittiin tai pidettiin huonona sitä mitä oppositio esittää tai pidettiin huonona sitä mitä oppositio ei esitä

puhemies

kannatan myöskin pisteytysjärjestelmän arviointia ja sen mahdollista käyttöönottoa tilanteessa jossa meillä voisi sanoa näin joissain tapauksissa tulee jopa tahattomia rikesakkoja liittyen siihen että vaikkapa painopisteet yhdistelmissä muuttuvat sen vuoksi että lunta tarttuu niin runsaasti tai loskaa tarttuu niin runsaasti ajoneuvojen alustoihin että se saattaa painaa useita tonneja ja siinä painopisteet muuttuvat

meillä oli kovat odotukset siihen että hallitus peruisi kataisen pääministeriaikana tehdyn aivan hullun päätöksen jolla annettiin narua kivihiilen tuontienergialle ja kivihiilen käytölle suomessa

se on kasvun eväät investointien vauhdittaminen yritysten toimintaedellytysten kohentaminen suomalaisen työn lisääminen eli se miten me voimme ihan konkreettisesti jälleen sana konkreettinen miten me voimme aidosti tehdä kansallisen ratkaisun niin että noihin äsken mainittuihin tavoitteisiin pääsisimme

ja näin ollen jos kortti lähtee tämän tyyppisistä asioista ja on kysymys leivästä mielestäni se ei ole oikein vaan tässä pitäisi olla joku järjestelmä jolla tätä pystyttäisiin lieventämään

mitä tapahtui

elikkä meidän täytyy tehdä päätöksiä joilla omalle tuotannollemme raivaamme tilaa siis omalle tuotannollemme raivaamme tilaa

se on aivan päivänselvää

vakavissa liikennerikkomuksissa on ihan selvää että niistä kuuluukin ajokiellot määrätä mutta kysymys on nimenomaan äsken esimerkillä kuvaamastani tilanteesta jolloinka olisi perusteltua pistejärjestelmää arvioida ja sen käyttöönottoa vakavasti harkita

tämä vain on niin että kukaan ei voi ymmärtää että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa meidän kivihiilen tuontimme lisääntyy ja kasvaa kasvamistaan

kahdeksankympin lätkän aika oli aikanaan sellainen asia jonka itsekin koin sen ensimmäisen vuoden kun kortin sain

tilanteessa jossa on meillä samaan aihepiiriin liittyviä notifiointivälineitä muun muassa kestävän metsätalouden rahoituslaki jo olemassa komissiossa tällaista riskiä ei pidä ottaa

ei se omasta mielestäni ollut millään tavalla traumatisoiva enkä minä mitään kriisiryhmää tarvinnut siihen jos ja kun minulla oli oikeus ajaa vaan kahdeksaakymppiä

tämä yhtälö ei mahdu kerta kaikkiaan keskustalaiseen ajatteluun ja toivoisinkin että me saisimme siitä pikaisesti päätöksiä ja ehdotuksia aitoja ehdotuksia hallitukselta

minusta tämän tyyppisiä asioita kun nuorten vakavat liikenneonnettomuudet ovat valitettavalla tavalla lisääntyneet kyllä pitää voida harkita uudelleen

siksi johdonmukaisuutta me tarvitsemme näihin asioihin jotta me niin energian osalta kuin työllisyyden osalta siihen yhteiseen tavoitteeseen pääsemme

ei mikään estä että tällaisia vanhoja keinoja joita on ollut pieni niin ei mitään esteitä niitä voitaisiin myöskin ajatella nykyaikana sovellettaviksi

nuo ohjausjärjestelmät joita meille jatkuvasti tulee uusia ovat päällekkäisiä ne ovat osin ristikkäisiä ja se ei innosta ketään investoimaan ja luomaan uusia työmahdollisuuksia

puhemies

lopuksi yhteen asiaan josta myös minulle on tullut viestiä tuolta poliiseilta ja tietysti itsekin kun ajan samanlaisella vehkeellä elikkä mönkijöihin

molemmat ovat johdonmukaista politiikkaa ja niillä tavoitellaan käytännön tasolla niitä päätöksiä ja niitä tavoitteita joita hallitus on esittänyt mutta valmista ei valitettavasti tahdo tulla

siellä on halpismönkijöitä siellä on kunnollisia siellä on rekisteröityjä mönkijöitä siellä on tieliikennemönkijöitä siellä on kevyitä mönkijöitä ja on maastomönkijöitä ja jokaisella on vähän erilaiset säädökset

tässä olisi varmaan hyvä näitä selkeyttää

aika moni varmasti tahtomattaan rikkoo lakia ja ajaa tien yli tai ajaa pätkän tietä jotta pystyy sillä laitteellaan siirtymään paikasta toiseen

minulle on moni poliisimies tullut sanomaan että ei ole mitään järkeä siinä että tämmöisillä halpismönkijöillä liikenne sellaisilla ajetaan pitkin tietä ja ne ovat umpivaarallisia välineitä mutta sitten tämmöisen ison kunnollisen maastomönkijän vaarallisuusaste tuolla tieliikenteessä on aivan eri luokkaa eli huomattavasti parempi

itse koin myöskin tässä kesällä sen mikä ero on sillä onko kunnollinen mönkijä alla vai onko joku muovilelu

näin sellaisen onnettomuuden jossa ainoastaan se pelasti kuljettajan hengen että hänellä oli riittävän vahva väline

on mainio asia että nämä maaseudun laajakaista asiat nyt vihdoin ja viimein lähtevät liikkeelle julkisen palvelun velvoitteen näkökulmasta ja siitä täysi tunnustus ministerille

energia on yksi tärkeimpiä tuotannontekijöitämme hyvinvoinnin lähteitämme ja vaikuttimia meidän työllisyyteemme ja meidän talouteemme

tilanteessa jossa me olemme entisiä valtion toimintoja yksityistäneet siirtäneet ne yksityisen palveluntuottajan vastuulle vaihtoehtona ei ole juuri muuta kuin tämän tyyppinen velvoite

on hienoa että ministeri on sen ottanut tällä tavalla esille

tämä luku on sellainen jonka pitää meidät jokaisen herättää siihen tavoitteeseen että omien voimavarojemme hyväksikäyttöä pitää laajentaa ja energiaa on tuotettava nykyistä enemmän meidän omista voimavaroistamme niistä lukuisista lähteistä metsä päällimmäisenä mutta kaikkiin muihin energianlähteisiin mitä meidän maaperämme tuottaa tai mitä me itse tuotamme pitää erityinen huomio kiinnittää

toivon että nyt on järjestys toinen

luen täältä yhden

keskeinen sääntö on edelleen että ensisijainen vastuu talouksiensa laittamisesta kuntoon on kriisimailla itsellään

se myös vaikuttaa välittömästi meidän vaihtotaseeseemme korjaa sitä ja sen vaikutukset ovat välittömiä

nyt ne menetelmät tavat rahastot joita on aikaansaatu ja tehty hoitavat sitä oiretta joka tuossa taloudessa on mutta eivät poista sitä varsinaista ongelmaa

ei tarvitse odotella niin kuin veropäätöksissä joudutaan odottelemaan niiden dynaamisia vaikutuksia vaikkapa nyt kehysriihessä tehtyjen epäselvien ratkaisujen osalta hamaan tulevaisuuteen

energian osalta jokainen kotimaassa tuotettu kilowatti tai terawatti mikä yksikkö tahansa tuottaa välittömän hyödyn meidän vaihtotaseeseemme ja samalla meidän työllisyyteemme ja kun se on vielä uusiutuvaa niin se tuo myöskin tullessaan mittavat myönteiset ilmastovaikutukset

tämä on vakava osoitus siitä että näillä mekanismeilla me emme pysty ainakaan kovin lyhyessä aikataulussa saamaan aikaan sellaisia patoavia tekoja joilla kriisin voisi sanoa olevan ohitse

kun elystä paikallisesta elystä oli havaittu että tämä tarvitsee myöskin avin luvan avi oli aloittanut tämän ympäristöluvan valmistelun aivan alusta vaikka ely ja kunta ja yrittäjä olivat tehneet kaikki asiakirjat valmiiksi

kun täällä äsken viitattiin historiaan niin historiaan on syytä viitata myöskin siinä mielessä että viimeksi komissaari olli rehn totesi että kreikkaa ei olisi koskaan pitänyt ottaakaan edes euron jäseneksi

elikkä kaiken kaikkiaan siinä on pelkästään hyviä puolia ja siksi ihmettelenkin sitä lyhytjänteisyyttä jota hallituksen energiapolitiikka on sisältänyt

arvoisa puhemies

niin kuin ministeri täällä totesi pitää markkinoilta saada enemmän rahaa ja oikeudenmukaisempi osuus jotta maatalous on kannattavaa

aivan lyhyesti

kysymyshän on siitä että poikkeuksellisen laajoissa ja vaikeissa metsätuhotilanteissa voitaisiin käyttää viranomaisten päätöksellä elikkä ministeriön päätöksellä lentolevityksiä lentoruiskulevityksiä

ne eivät aville kelvanneet vaan avi aloitti alusta kaiken mahdollisen vaati yrittäjältä joka ainoan paperin toimittamista aville

keskustan ja keskustajohtoisten hallitusten aikana tehtiin mittavat uudistukset suomalaiseen energiapolitiikkaan ja ne uudistukset olivat hyvällä tiellä ja hyvällä alulla

tämän keskusta kertoi jo aika päiviä sitten kun oltiin menossa siihen mutta sdp ja kokoomus silloin kaikesta huolimatta tuon ratkaisunsa tekivät

juuri ministeri sanoi että kansallinen metsäohjelma ei toteudu eli oikein mikään asia ei toteudu valitettavasti nyt tällä vaalikaudella ainakaan tähän mennessä ei ole toteutunut tältä osin mikä maaseutuun liittyy

onneksi kun asiasta kirjelmöitiin avin kanssa avi totesi että he hankkivat virkateitse kaikki mahdolliset asiakirjat joita he olivat ennen yrittäjältä vaatineet

nyt tuolle polulle on ilmestynyt sellaisia poliittisia esteitä joiden ansiosta uusitaan sini ja asioista meillä osittain meille virtaa entistä enemmän kivihiiltä maahan joka on euroopan metsäisin

kysymyshän on ennen kaikkea kulttuurisista toimintatavoista ja mistä euromaasta tahansa lähetetyt asiantuntijat ovat kyllä aika kovan paikan edessä jos aikovat muutosta saada siihen toimintatapaan ja toimintakulttuuriin joka kreikassa eroaa merkittävästi puhumattakaan pohjoismaisesta mutta myös yleiseurooppalaisesta tavasta toimia

se koskee biologisia torjunta aineita ja jotta asiasta ei synny minkäänlaista epäselvyyttä valiokunta halusi vielä täsmentää lakiin jotta asiasta ensin minkälaista epäselvyyttä minkälaisista ja minkä tyyppisistä torjunta aineista on kysymys joita näissä poikkeustilanteissa ministeriön luvalla lentolevitysmenetelmällä voidaan käyttää

kyllä nyt täytyy reivata hallituksen toimintatapaansa ja myöskin koordinoida eri ministeriöitä niin että toiset eivät vastusta kun toiset kannustavat ja toiset eivät lisää jatkuvasti kustannuksia

eli tämäntyyppiset asiat pitää saada pois ja nopeasti

ja tämä tarkoittaa sitä että siellä ei ole yhtä yksittäistä konstia jolla me pystymme tätä hallintoa pienentämään byrokratiaa vähentämään vaan on käytävä jokainen laki jokainen asetus jokainen säädös jokainen viranomaismääräys erikseen läpi ja jokaisesta vähennettävä jokaisesta järkevöitettävä

meille tuodaan kivihiiltä pitkin maailmaa uralin takaa saakka

tämä on kyllä kova paikka ja tämä kannattaa meidän kaikkien pitää aina mielessä ja ne tavat toimia muuttaa niin että me aidosti saamme tämän ongelman ratkaistua emme vain hoidettua oireita